on todella mukava nähdä perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti mitä se oikeasti pitää sitten sisällään kunhan me näemme sen kuinka se on oikeudenmukainen ja kuinka se pitää sitten tasavertaisia lähtökohtia sisällään

jos te menette omakotitaloa ostamaan niin sähkölämmitteinen omakotitalo maksaa taatusti vähemmän kuin esimerkiksi maalämmöllä varustettu omakotitalo jolloin se investointikustannus on ollut alun perin huomattavan paljon pienempi

sitten kun edustaja eestilä sanoi tästä autoverotuksesta yleensä niin tämä autoverotuksen iso ideahan oli ympäristönäkökulma josta sitä lähdettiin kehittämään ja silloin kun se ympäristönäkökulma on ideana niin polttoainepäästöt ovat niitä jotka kaikista suurimman vaikutuksen siihen tekevät

vähän vaikea kuvitella miten se muuten voitaisiin tehdä ja se on myös tälle arvioinnin tilaajalle ja arvioinnin tekevälle asiantuntijalle todella hyvä väline kumpaankin suuntaan

politiikka on tahdon asia niin kuin me kaikki tiedämme ja perussuomalaiset edustaja soinin johdolla hakivat kansalta valtaa

kun edustaja soini opettaa lukemaan niin ehkä teidän kannattaa lukea myös sitä mitä esko seppänen on ollut tuottamassa elikkä se ohjelma jonka vasemmistoliitto on esittänyt siitä miten tästä eurokriisistä selvitään jossa myös vastuut menevät oikeudenmukaisesti

siinä mielessä se on ihan johdonmukainen ja looginen ja minun mielestäni järkeväkin se on tietyllä lailla muuttanut meidän autokantaamme nimenomaan ympäristönäkökulmasta päästöjen näkökulmasta terveeseen suuntaan

sitä vastuuta te ette ole uskaltaneet ottaa mukaan

meidän ei varmaan kannata yksityiskohtiin mennä mutta meistä jokainen ainakin valtaosa on rakennusten kanssa ollut tekemisissä jossakin kohti elämässään tietää että tuommoisen ison hallin rakenteiden tarkastaminen niin että sieltä joudutaan mahdollisesti purkamaan välikattoja tai mahdollisia muita esteitä pois että ne pystytään edes hahmottamaan ei nyt ihan mahdottoman helppo tehtävä kumminkaan ole

me muotoilimme sen tarkoituksella niin että silloin kun se on saatavissa ja käytännössähän se todistus on saatavissa melkeinpä aina esimerkiksi sähkölämmitteisessä talossa se on aina saatavilla

mitä nyt yritetään sitten tehdä tästä eteenpäin jos katsotaan tästä pankkijärjestelmän näkökulmasta kriisin näkökulmasta on itse asiassa kolme isoa asiaa

mutta ongelman muodostavat esimerkiksi kuolinpesien omistamat asunnot joissa on esimerkiksi ollut öljylämmitys ja jos vainajalla tai kuolinpesällä ei ole saatavissa niitä todisteita

me olemme täsmällisesti samaa mieltä

ja ennen kaikkea ainakin itse henkilökohtaisesti minä koen tämän vain niin tärkeäksi vaikka tässä oppositiosta voisi tietenkin sanoa ihan jotakin muutakin

en hirveästi sen sosialisoinnin kannalla ole ollut muutoinkaan mutta nyt kun sitä riskiä on sosialisoitu kansalle niin tämä riskien sosialisointi pitää saada loppumaan ja jos sitä ovat porvaripuolueet oikeisto ajamassa niin me olemme mukana

tämä on niin tärkeä turvallisuusnäkökulmasta katsottuna että kun se yksi ainut vahinko tapahtuu niin sen jälkeen aletaan puhumaan että miksi tätä ei ole tehty ja miksi tämä on jäänyt tekemättä ja miksi tästä ei ole huolehdittu

hiukan häiritsee toisaalta se on ihan ymmärrettävää että me lähdemme täällä puhumaan todella kaukana olevista asioista esimerkiksi koillisväylän osalta miljardiluokkaa olevista rautatiehankkeista

arvoisa herra puhemies

se mikä minua häiritsee tässä keskustelussa on tämä määritelmä jota käytetään koko ajan että on itsenäinen kunta ja on itsenäinen määräämisoikeus itsemääräämisoikeus kunnalla

mistä siellä on se itsemääräämisoikeus ja mitä itsenäistä päätösvaltaa ne kunnat käyttävät jos ne toimivat itse asiassa niin että ne toteuttavat lakisääteiset tehtävät ja ottavat jopa käyttötalouteen velkaa

venäjän puolella luoteis venäjän osalla kun katsoo näitä suunnitelmia mitä siellä on lähtemässä liikkeelle komissa avautuu vedenpuhdistamo kaukolämpöurakka murmanskissa

arvoisa herra puhemies

pitää ensin sanoa että välitetään kiitoksia valiokunnalle ja varmaan ne menevät muillekin valiokunnille sitä kautta

tietenkin se mistä otetaan velkaa ja millä korolla mahdollisesti otetaan velkaa

meidän pitäisi puhua kieliongelmista miten me pystymme venäjän kielen esimerkiksi nopeasti nostamaan ylös jotta me pystymme tarjoamaan sitä työvoimaa sinne jotta meillä olisi niitä yrityksiä siellä

jos me katsomme vähänkään tulevaisuuteen näitä talousennusteita mitä on käytettävissä plus siinä rinnalla sitten ikärakenteen ennusteita mitä siellä on tapahtumassa niin tällä rakenteella putoaa aivan minimiin niiden kuntien määrä jotka oikeasti voivat käyttää itsemääräämisoikeutta

kyllä me sitten ehdimme ehkä jossakin myöhemmässä vaiheessa pähkäillä näitä todella miljardiluokkaa olevia hankkeita tarkemminkin kuin nyt

kolmanneksi voisi sanoa että hyvin pitkälle niitä näkemyksiä joita tässä edellä on tullut tulee varmaan nyt tässä vähän toistettua mutta tämä asia on kumminkin niin merkityksellinen suhteessa myös euhun ja eun tulevaisuuteen ja tähän uskottavuuteen mikä tämä säädöspohjan vakavuusaste on ja miten näitä asioita tulevaisuudessa käsitellään että sehän tässä nyt oikeastaan on jäänyt jokaisella valiokunnallakin miettimättä lukuun ottamatta tätä oikeusperustaa ja toissijaisuusperiaatetta

se on se vahvan peruskunnan idea että se voi tehdä muutakin kuin lakisääteiset tehtävät kehittää esimerkiksi elinkeinotoimintaa ja luoda työpaikkoja ja siitähän tässä itse asiassa on kyse koko isossa harjoituksessa jolla estetään myös tämä ulkoistamis ja yksityistämiskehitys mitä ne pienet kunnat nyt epätoivon vimmalla harrastavat olosuhteiden pakosta kun ei muuta vaihtoehtoa ole

ne kustannukset ovat tietenkin moniulotteisia ja niitä voi katsoa monesta eri näkökulmasta työstä lainsäädäntöön liittyviä kustannuksia katsotaan niin

kuten tuossa esittelypuheenvuorossani sanoin niin maailmahan ei varmasti pysähdy tähän eikä tämä korjaa kaikkea eikä ehkä kaikilta osin toimi selkeyttävänäkään tämä mediakenttä on muuttunut niin rajusti

arvoisa herra puhemies

edustaja eestilä tietenkin omalla laillaan voi ehkä olla oikeassa yksilöitten kohdalla kun mennään tarpeeksi pieneen joukkoon mutta kyllähän kun poliittisia päätöksiä tehdään linjavalintoja tehdään silloin pitää valita isoja kokonaisuuksia ja isoja linjoja ja kyllä nyt ympäristö ilmasto on sellainen linja että jos nyt yksi tai kaksi ihmistä vuositasolla menee sitten keski eurooppaan tai viroon ja ostaa ökymaasturin sieltä niin en minä tiedä ei sillä linjoituksella kovin montaa päätöstä kyllä pysty tekemään tässä isossa kuvassa

ensinnäkin kyllähän tietenkin tavoitteeseen pääseminen tarkoittaa sitä että siellä tarvitsee olla riittävän kunnianhimoinen tavoite mihin pyritään jotta ne keinot sitä tavoitetta kohti ovat riittävän voimakkaita

mutta ennen kuin ed

laxell lähtee pois niin haluan nyt selvästi kumminkin sanoa että liikenne ja viestintävaliokunta pitää tuotesijoitteluun ehdotettua täyskieltoa lastenohjelmissa välttämättömänä että tulee selville mitä tässä nyt päätetään

tämä menee vähän tällaiseksi snobbailuksi näköjään puolin ja toisinkin ehkä

mutta se mitä sivistysvaliokunta sitten esitti elikkä että pantaisiin aikarajoja milloin ei saisi tällaisia ohjelmia lähettää se on tänä päivänä vaan mahdottomuus toteuttaa

kun ja jos se ilmastoratkaisu on kumminkin suomenkin kannalta ja kaikkien kansalaisten kannalta tulevaisuuden näkökulmasta katsottuna kaikista tärkein ratkaisu mitä tässä yhteiskunnassa tehdään niin kyllä sille pitää olla silloin alisteisia näitten muiden asioiden ja en minä nyt oikein usko ei virokaan nyt loputtomiin voi jatkaa tätä verokikkailua omilla keinoillaan

mutta tässä tulee tietenkin nyt se ongelma joka tässä nyt on tullut moneen eri kertaan sanottua mikä on kustannustehokasta ja mikä on kustannustehokasta ohjauskeinojen näkökulmasta miten siihen tavoitteeseen päästään koska maat ovat niin erilaisia jo lähtökohtaisesti ilmastoltaan rakennuskannaltaan ja niin edelleen

niiden kuntien lukumäärä tulee lisääntymään ja kun näitä kriisikuntia on liian paljon tällä hetkellä suomessa se on se peruslähtötilanne mistä lähdetään liikkeelle

sen lisäksi on tulossa veronmenetyksiä yhteisöveron ja tuloveron menetyksien muodossa

ymmärtääkseni hallitus saa tai en tiedä onko se ministeri kiviniemi joka huomenna saa mutta koko hallitus varmaan hänen kauttaan kuntaliiton pelastusohjelman joka on nimetty pelastusohjelmaksi

edustaja rantakankaalla nyt todellisuus ja mielikuvitusmaailma menevät pahasti sekaisin että olisi ollut tällainen salaliittojuoni joka toimii globaalisti että ajetaan nyt koko suomi alas jotta pystytään kuntarakenneuudistus tekemään

en oikein siihen usko koska tämä tilanne muuttuu itse asiassa ei voi ehkä ihan sanoa päivittäin mutta melkoisen nopealla aikataululla

operaattorit tuovat koko ajan uutta tilalle tähän päivään ja meillä on tällä hetkellä jo tämä mediakenttä pirstaloitunut niin moneen osaan että eihän esimerkiksi nettiä valvo enää kukaan

jos me puhumme tästä kuvaohjelmapalvelulaista ja sen kokonaisuudistuksesta se on todella merkittävä ja siinä pitää käydä koko tämä mediakenttä ja sisältötuotanto läpi ja katsoa mihin saadaan niitä reuna alueita sitten vietyä ja mahdollisesti tilannetta hallintaan

se on minun mielestäni faktisesti näin mutta ei kenenkään idea ole niitä köyhiä pieniä kuntia kömmyyttää vaan saada syntymään niitä vahvoja peruskuntia nimenomaan riittävän suurille alueille jotta se iso volyymi voidaan hoitaa

mikä on hallituksen tahto

arvoisa herra puhemies

nyt on pakko sanoa että minä ainakin odotin jonkunlaista rytminvaihdosta kun pääministeri vaihtuu

mutta todella vaativa toiminta alue toimintakenttä ja ymmärrän huolen ja olen samaa mieltä lastenohjelmien ja lapsien osalta kyllä hyvin pitkälle näistä

aivan omaa ajattelua ja se lähtee se ajattelu siitä että on luotava suurempia kokonaisuuksia ja ne suuremmat kokonaisuudethan luodaan isojen kaupunkien ympärille

ei nyt kannata maalata sellaista uhkakuvaa jota oikeasti ei ole olemassa

mutta mikä se tavoitteiden lopputulema tulee olemaan silloin kun mennään näihin kaikkiin energiatavoitteisiin mitä rakennuksien puolella nyt tässä on säädetty

siinähän tulee se ongelma tosiaan missä vaiheessa energiatehokkuustoimenpiteet on järkevä toteuttaa onko ne järkevä toteuttaa osana suunnitelmallista vaiheittaista korjaussuunnitelmaa vai sitten irrallisena toimenpiteenä

te annatte myös ymmärtää jollakin on nyt jonkunlainen käärmeenkieli olemassa valtiovarainministeri katainen antaa ymmärtää että kenenkään veroja ei koroteta

pääministeri toistaa myös että kenenkään veroja ei koroteta

minä pahaa pelkään tai oikeastaan en pelkää vaan uskon ja toivon ja luulenkin näin käytännön kokemuksen kautta että ensimmäinen vaihe on se oikea vaihe eikä pidä toteuttaa irrallista toimenpidettä koska tämä rakennuskanta taas on sitten monimutkaisempi kokonaisuus johon ei oikeastaan voi soveltaa yhtä erillistä toimenpidettä yhtenä toimenpiteenä vaan kyllä se kokonaisuus on silloin kun sitä rakennusta korjataan

kunnat korottavat veroja kunnat korottavat palvelumaksuja kunnat korottavat niitä maksuja jotka kohtaavat jokaisen köyhän ihmisen joka päivä

puuttukaa tähän jotta kunnille annetaan mahdollisuuksia

kysehän on tietenkin siitä jos katsotaan työntekijän tai jonkun muunkin yksilön näkökulmasta kenellä on näitä oikeuksia tutkia

käydään varmasti se keskustelu siinä köyhyysvälikysymyksen yhteydessä mutta voisitteko te herra pääministeri tai sitten valtiovarainministeri ehkä paremmin joskus katsoa sitten sitä kokonaisvaikutusta mikä siellä on

me puhumme koko ajan te olette varmasti oikeassa ja väärässä yhtä aikaa te puhutte ihan tarkoituksella valtion verotuksesta kun te puhutte veronkevennyksistä unohtaen että siellä on kuntaverotus ja kuntapalvelujen maksut sitten toisella puolella

tällä hetkellä poliisi joutuu hakemaan oikeuden päätöksen siihen että se saa mennä tutkimaan ja tässä lakiesityksessä riittää ilmoitus tietosuojavaltuutetulle

se on ihan todistettava asia että vedenkulutusta saadaan puhtaan veden puolella huomattavia määriä vähennettyä sitä kautta ja se on energiatehokasta se on ympäristöystävällistä kun sinne asetetaan mittari

ne kumminkin vaikuttavat pienituloisiin ihmisiin kaikista merkittävimmin nimenomaan sinne lapsiperheisiin ja eläkeläisiin sairaisiin myös opiskelijoihin

siitä mitä nyt tällä hetkellä tätä keskustelua on käyty mihin edustaja sinnemäkikin viittasi on tehty monta eri selvitystä ja hallintopakkomenettelyn käyttämisen kynnys on jostakin syystä ollut todella korkealla

mutta lopputulema on yksilön kannalta se että jos lähdetään puhumaan urkinnasta niin tästä eteenpäin muut kuin viranomaiset voivat sitä tehdä laillisesti

mutta kerrostaloasumisessa kun lähdetään mittaamaan sitten lämmitysenergian kulutusta niin se ei olekaan yhtään yksinkertaista vaan siitä tulee todella vaikeata ja se on sellainen malli johon ei varmaan ole mitään järkevää syytä ainakaan suomen olosuhteissa mennä

se on se fakta johon tässä päädytään

jos sellaisen laskelman saatte ja sitä kautta ne roknoosit näyttämään niin että te olette tehneet oikeudenmukaista ja sosiaalista politiikkaa huomioiden kokonaisvaikutuksen yksittäisen kansalaisen ja nimenomaan pienituloisen kansalaisen näkökulmasta niin sitten kait se on uskottava

kun ed